myöskin nämä tiedot maksetuista veroista per maa olisivat sellaisia jotka kenties lisäisivät painetta vähentää aggressiivista verosuunnittelua

nythän siirtohinnoittelulla ja toisaalta korkojen verovähennysoikeudella kansainväliset yritykset siirtelevät ja jakavat voittonsa korkean verotuksen maista olemattomasti verotettuihin tai jopa veroparatiiseihin

täällä monissa puheenvuoroissa on menty edellisen eduskunnan selän taakse ja todettu että nyt noudatetaan vain edellisen eduskunnan tahtotilaa

meillä suomessahan esille ovat nousseet erityisesti ulkomaalaisomisteiset terveydenhoitoalan yhtiöt ja niissähän ostetaan osin verovaroin terveydenhoitopalveluita mutta kuitenkaan nämä yritykset eivät osallistu veronmaksuun

kuitenkin eduskunta on myös usein ilmaissut sen että lapsivaikutusten arviointi tulee sisällyttää kaikkiin lapsiin kohdistuviin lainsäädäntöhankkeisiin ja lapsiasiainvaltuutettu viime kaudella lakivaliokunnassa totesi että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arvointi

nyt kun hallitus aikoo sotessa hyvin laajasti yhtiöittää ja myöskin avata tätä alaa entistä enemmän kilpailulle niin olisinkin kysynyt onko tätä näkökulmaa pohdittu mietitty sitä tarkoittaako valinnanvapaus sitä maksetaanko verot suomeen vaiko ei

ja tässä liitännäislakien yhteydessä olisi ollut erinomainen mahdollisuus tämä tehdä

ikävä kyllä sitä ei tehty ja siinä mielessä pidän sitä todellakin harmillisena kun on muistettava että tällä on suoranainen vaikutus adoptiolainsäädäntöön ja nimenomaan sitä kautta että avioliittolain muutoksen myötä tulee olemaan useita maita jotka tulevat kieltämään adoption suomeen mikä vaikeuttaa kaikkien parien adoptiomahdollisuutta

ja kun nyt tiedämme että kuitenkin viime budjetissa varattiin rahoitusta siihen että tällaista kansallista tulorekisteriä aiotaan lähteä myös tekemään niin olisiko mahdollista että odotettaisiin tätä hyvää mallia elikkä kristillisdemokraattien kehittämää kannustavaa perusturvaa ja otettaisiin se siinä vaiheessa kokeiluun kun saamme tämän tulorekisterin käyttöön

arvoisa rouva puhemies

totta kai lapsen ensisijainen kasvatusvastuu on siellä kotona enkä usko että tässä keskustelussa nyt halutaan lähteä arvottamaan kotihoitoa päivähoitoa vastaan

mutta varmasti myös ministeri ymmärrätte sen että täällä on ihan aiheellinen huoli siitä minkälaisena tuo varhaiskasvatuksen laatu säilyy niille lapsille joiden vanhemmat tuon varhaiskasvatuksen ovat valinneet vain heidän vanhempansa ovat valinneet koska kun lapsiryhmien koot kasvavat kun hoitajamitoitusta on kasvatettu samanaikaisesti myöskin näitten osa aikaisten lasten määrä tuolla hoidossa lisääntyy kun tätä subjektiivista oikeutta ollaan rajoittamassa ja tämä yhteisvaikutus on se mikä aiheuttaa huolta

aivan niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa tuotu esille valtavan paljon väärää tietoa ja pelkojen lietsontaa on ollut liikenteessä

tuo esiselvitys tuo esille sen että ainoastaan tämä kdn malli ja sen lisäksi sitten negatiivinen tulovero olisivat sen tyyppisiä joissa kannattaisi edetä

minusta on todella tuntunut pahalta että huolestuneilta kansalaisilta on tullut sellaisia viestejä joissa on kysytty että aiotaanko suomen metsät maat ja vedet myydä ulkomaalaisille

nämä kaikki muut mallit ovat kuitenkin sellaisia jotka lisäävät kannustinloukkuja ja saattavat johtaa myös erittäin korkeaan nettoveroasteeseen joka varmasti hyydyttää tavallisen palkansaajan ostovoimaa

kyllä meillä joku vastuu poliittisina päättäjinä pitää olla siitä viestinnästä vaikkakin me täällä toki teemme sitä politiikkaa mutta pitää pysyä totuudessa näissä asioissa

talousvaliokunnassa meillä oltiin huolestuneita siitä millä tavalla metsähallituksen ja metsätalous oyn välinen johtamisjärjestelmä nyt sitten käytännössä tulee muodostumaan

olisinkin halunnut ministeriltä kysyä voiko tässä nyt tulla kenties sellaisia epäselvyyksiä että meillä nähdään joitakin sellaisia oikeusistuntoja joissa metsähallitus vastaan metsähallitus on kenties näistä asioista keskustelemassa

ja me puhumme puolikkaista lapsista mutta silloin kun se osa aikainen lapsi on siellä paikan päällä hän on ihan harvinaisen kokonainen lapsi ja varmasti vaatii sen oman osansa niitä hoivatoimenpiteitä

lisätalousarvio on todellakin aina tietysti tämmöinen varsinaista budjettia täydentävä mutta tämäkin kuitenkin jatkaa sillä valitettavalla linjalla että velkaantuminen jatkuu ja lisää tarvitaan velkarahaa

kyllä tässä lapsiperheiltä sairailta ja vanhuksilta on toden totta vietykin ja paljon

kuitenkin täällä sekä opposition että hallituksen puolelta on esitetty sitä että nyt vauhtia on saatava ennen kaikkea yrittäjyyden edistämiseen ja työllisyyden edistämiseen

mutta ongelmahan tässä tilanteessa on se että tällä hetkellä tätä vastuullisuutta ei tasapuolisesti jaeta eri ihmisryhmien kesken

tämä eun arvopaperimarkkina asetus todellakin käsiteltiin viime kaudella euroopan parlamentissa ja siellä epp ryhmän jäsenenä sain sinne nimenomaan neuvotelluksi viime kauden hallituksen linjan mukaisen kirjauksen joka tarjosi suomelle mahdollisuuden jatkaa tätä nykyistä käytäntöä

sen sijaan suomi on ollut poikkeus siinä mielessä että meillä on todellakin ollut yhden yrityksen monopoli ja siltä osin on varmasti paikallaan muuttaa tätä

mutta nyt luulen näin että olisi tärkeää ottaa aikalisä tämän asian käsittelyssä koska on turha luoda sellaista tilannetta että ihmiset ajattelevat että tässä todellakin ollaan luomassa jotain veronkiertoa ja salailua

millä tavalla vastaatte edustaja sampo terho tähän teidän puolueenne puheenjohtajan antamaan voisi sanoa kiihdyttävän katteettomien vaalilupausten vauhdittamiseen

toisaalta pankit voivat kertoa minkälaisen rekisterin he ovat perustamassa mikä takaa tämän avoimuuden jatkumisen koska avoimuudestahan tässä loppujen lopuksi on kysymys ja tietojensaannista ei suinkaan siitä minkä muotoinen meillä tuo rekisteri on

rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

oikeastaan tähän nyt jatkokysymyksenä että onko sitten mahdollista että tätä työvoiman tarveharkintaa kenties kierrettäisiin sitä kautta että nyt jos on mahdollisuus päästä sitten suoraan turvapaikanhakijana työmarkkinoille niin olisi niitä henkilöitä jotka kolmansista maista tulevatkin ja ilmoittautuvat turvapaikanhakijaksi ja sitä kautta pääsevät nopeammin suomalaisille työmarkkinoille kuin että he hakisivat aivan normaaliprosessin kautta työlupaa ja oleskelulupaa suomeen

arvoisa rouva puhemies

kristillisdemokraatit ovat johdonmukaisesti koko tämän maahanmuuttokriisin ajan korostaneet sitä että meidän tulisi ennen kaikkea kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta auttaa varmuudella haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä suoraan pakolaisleireiltä suomalaisiin kuntiin ja sitä kautta päästä aloittamaan kotouttamistoimenpiteet mahdollisimman nopeasti

on tietenkin selvää että suurissa puolueissa ei ole halua muuttaa tätä järjestelmää joka tuo heille ylimääräisiä ikään kuin lisäekstrapaikkoja jotka eivät heille edes kuulu

siinä mielessä täytyy sanoa että annan tunnustusta edustaja kivelälle joka täällä on puolustanut tätä ja kyseenalaistanut minkä takia meillä tälläkin hetkellä on tämmöinen epäoikeudenmukainen vaalijärjestelmä käytössä

siinä mielessä hallitus on eu politiikassa eu pöydissä epäonnistunut että lähti mukaan tähän sisäisten siirtojen järjestelmään joka on sitten osoittautunut vielä kaiken lisäksi toimimattomaksi

tavoite tuosta valinnanvapauden lisäämisestä on sinällänsä ihan hyvä mutta voi pitää sisällään myös sen vaaran että terveyspalvelut yhtiöitetään ja yhtiöittämisen kautta sitten iso osa suomalaisten verovaroin tuetuista terveyspalveluista tuotetaan ylikansallisten yhtiöitten toimesta

tänään on julkaistu kuuden kohdan kotoutusohjelma jossa erityisesti huomio kiinnittyy kahteen kohtaan

on hyvin mahdollista että ne verotulot valuvatkin sitten näille ylikansallisille yhtiöille jotka saattavat siirtohinnoittelun kautta taikka myöskin sitten esimerkiksi erilaisten korkovähennysten kautta siirtää voitot suomesta ulkomaille

nämä molemmat ovat äärimmäisen tärkeitä ja toivon että erityisesti maahanmuuttajanaisten asema tätä kautta myöskin paranee

meillä suomalaisessa järjestelmässä on se ongelma että pienten lasten kanssa kotona olevan maahanmuuttajanaisen kielitaito ei pääse kehittymään

onko huomioitu tätä asiaa kun on mietitty tätä yhtiöittämistä ja rahoitusta ettei tämä johda siihen että meille tuleekin sitten tiettyjä terveysyhtiömonopoleja joittenka veronmaksuhalukkuudesta suomeen ei ole tietoa

hän on aika usein siinä vaarassa että hänellä ei ole mahdollisuuksia päästä puuttuvan koulutuksen takia edes myöhemmin työelämään ja kuitenkin hänen roolinsa muun muassa vaikkapa lasten apuna koulunkäynnissä olisi äärimmäisen keskeinen

tämähän on jo tälläkin hetkellä totta monessakin tilanteessa

voisivatko suomalaiset kansanopistot tai kansalaisopistot nimenomaan vapaan sivistystyön oppilaitokset olla apuna tässä peruskoulutuksen järjestämisessä

ja miten muutoin voitaisiin varmistaa että pienten lasten kanssa kotona olevien maahanmuuttajanaisten kielikoulutus saadaan toimimaan

arvoisa rouva puhemies

hallitus on tänään hyväksynyt niin sanotut liitännäislakimuutokset jotka seuraavat avioliittoinstituution muuttamisesta sukupuolineutraaliksi

nyt hallitus on kuitenkin muuttanut tätä ja tämä tulee aiheuttamaan erittäin suuria muutoksia uskonnonvapauslakiin translakiin parisuhdelakiin sekä myöskin adoptiolain tulkinnan uudelleen

hyvälle ulkopolitiikalle on nyt varmastikin tarvetta koska sekä venäjä että nato maat ovat viime päivinä ilmoittaneet lisäävänsä sotilaallista läsnäoloa tässä meidän lähialueellamme

venäjä on sijoittanut ilmatorjuntakalustoa ja on uudelleen järjestämässä joukkojansa tuolla läntisellä sotilasalueella ja toisaalta nato maat ovat vastanneet ilmoittamalla sijoittavansa lisäjoukkoja muun muassa baltiaan ja puolaan

tästä osittaisesta rajaamisesta huolimatta kristillisdemokraateille on tärkeää se että jos lapsen etu niin vaatii kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteitten takia niin on mahdollisuus kuitenkin tähän nykyisen laajuiseen varhaiskasvatukseen

rouva puhemies

ja kun ensi viikolla on eun ulkoministereitten kokous aiotteko nostaa siellä keskusteluun tämän itämeren alueen kiristyneen tilanteen

esityksessä arvioidaan että maistraatin työmäärä voisi lisääntyneitten siviilivihkimysten myötä hetkellisesti kasvaa mutta suurempaan kasvuun ei uskota

kuitenkin tässä jätetään huomioimatta se että kristilliset kirkot jotka suorittavat suurimman osan avioliittoon vihkimisistä eivät ole vielä muodostaneet kantaa tähän uuteen tulevaan tilanteeseen

meidän tulee nyt todellakin sitten seurata mitä nämä muutokset tulevat aiheuttamaan

on hyvin mahdollista että kun avioliittokäsitys tällä tavalla perusteellisesti muuttuu niin osa kirkkokunnista saattaa luopua sitten myös vihkimisoikeudesta

on hyvä että kunnissa on tehty myöskin toisenlaisia päätöksiä ja siinä mielessä pidän tärkeänä että tämä laatukysymys nousee tässä nyt erityisesti kärkeen

olisiko nyt tarpeen arvioida esimerkiksi tältä osalta tätä esitystä uudelleen ja onko tätä näkökulmaa ylipäätänsä huomioitu tässä esityksessä

aikooko nyt suomen hallitus olla sitten jollakin tavalla aloitteellinen siinä että tämä sotilaallinen jännite nimenomaan venäjän ja länsimaitten välillä näyttää nyt kiristyvän aivan tässä meidän lähialueellamme

jos pääministeri on niin kuin tuossa totesi tuomassa esitystä siitä että tällainen parlamentaarinen työryhmä perustettaisiin niin kristillisdemokraatit todella lämpimästi ovat mukana siinä ja onnittelevat tällaisesta avauksesta

tämä olisi aivan erinomaista

onko hallitus nyt valmis ihan oikeasti resursoimaan ja pitämään huolta siitä että meillä on tarvittavat virkamiehet jotka pystyvät estämään tätä veronkiertoa

arvoisa rouva puhemies

tämä vuosi tulee olemaan vaikea niille suomalaisille jotka kärsivät työttömyydestä sairauksista tai sinnittelevät pienten eläkkeiden turvin tai yrittävät elättää perheensä ja lapsensa niukoilla tuloilla

talouskasvun aikaansaaminen ja sitä kautta työllisyyden parantaminen on keskeinen tavoite tälle vuodelle

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa konkreettisia ja nopeita toimenpiteitä joilla parannetaan työllisyyden ja yrittäjyyden edellytyksiä

kyllähän tässä ulkopuolelta on tullut vähän hämmentynyt olo ja tietenkin me kaikki toivomme että nimenomaan tässä sote ratkaisussa potilaan ja asiakkaan paras tulisi toteutumaan

myös oppisopimusta tulee pikaisesti uudistaa jotta siitä muodostuu houkutteleva väylä työelämään niin nuorelle ammatinvaihtajalle maahanmuuttajalle kuin mahdollisuuden tarjoavalle yritykselle

kun täällä nyt tuntuu olevan epäselvyyttä näistä kannoista niin kerrotaan nyt että kristillisdemokraatit jo eilen sanoi että karkauspäivän kosintaan kannattaa kyllä vastata myöntävästi

tietenkin edelleenkin hämmentää että nämä perustuslailliset kysymykset jälleen kerran ovat nousseet esille ja olisinkin halunnut vähän tarkemmin tietää mikä siellä nytten on se mikä on eniten hankauksessa

lisäksi uusien työpaikkojen synnyn ja kilpailukyvyn parantumisen takia aivan keskeistä olisi saada paikallisen sopimisen lainsäädäntöä eteenpäin

on aivan selvää että näissä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa eteneminen ja myöskin paikallisen sopimisen yksityiskohdissa eteneminen on äärimmäisen tärkeätä suomen talouden ja työllisyyden kannalta ja aivan keskeistä

onko vaikea rakentaa sitä rahoitusratkaisua koska me tiedämme että tästähän tulee myöskin suuri verouudistus ja tähän tulee valtionosuusuudistus kylkeen

mutta olisin halunnut valtiovarainministeriltä vielä kysyä että kun näissä sosiaalivakuutusmaksuissa nyt ollaan tulossa sitten sinne työntekijöitten ostovoimaan niin onko hallituksella kehyksissä varaa tulla sitten veronkevennyksellä vastaan ja paikata sitä tilannetta jotta ei käy niin että tosiasiallisesti työn verotus tätä kautta välillisesti lähtee sitten kiristymään

lisäksi vielä sitten jos mietitään tätä ministeri vehviläisen esille nostamaa mahdollisuutta että meillä ei olisikaan suora vaali se tuntuisi todellakin hyvin erikoiselta ratkaisulta ja olisi varmasti vastoin itsehallinnon henkeä

ja toisaalta haluan tässä antaa myös tunnustusta ruusuja siitä hyvästä että totesitte että aiotte viedä eteenpäin tätä vanhemmuuden kustannusten jakamista

arvoisa puhemies

pitäkää siitä kiinni

on kaikkien etu että yhteistyösuhteet ison britannian kanssa säilyvät mahdollisimman tiiviinä ja rakentavina vaikka korvaavissa sopimuksissa päätöksen seuraukset realisoituvatkin

kerroin edellisessä puheenvuorossani miten iisalmen kohdalla ei ole voitu osoittaa että säästöjä olisi tulossa sen tähden että kuljetusmatkat sukevalta pitenevät niin paljon ja toisaalta kuopiossa on ruuhkaa

tämän päivän keskustelun tärkein kysymys kuuluu

pakolaisia pitää auttaa paremmin lähtömaiden lähellä siksi humanitäärisestä avusta ja kehitysavusta leikkaaminen on todella lyhytnäköistä

siinä mielessä toivon että vielä tätä poliittista harkintaa tämän asian osalta käytettäisiin ja jos löytyy hyviä laskennallisia perusteita jotka osoittavat että säästöjä ei oikeasti ole tulossa niin silloin tätä asiaa voitaisiin vielä harkita

monista kansalaisista tuntuu ettei eu politiikan suuntaan voi vaikuttaa vaan valta on keskittynyt harvoille ja avoimuus puuttuu

mutta kohta kyllä maaseudulla alkaa vaikuttaa siltä että ainut valtion viranomainen mikä siellä on paikalla alkaa olla r kioski josta saa melkein kaikki palvelut

kristillisdemokraatit ovat esittäneet omat vaihtoehtonsa hallituksen eu politiikan linjauksiin eduskunnan suuressa valiokunnassa mutta olemme jääneet kerta toisensa jälkeen yksin

enemmän euta on liian usein merkinnyt sitä että yhteisesti sovittuja asioita ei toimeenpanna ja tunnolliset saavat kontolleen muiden ongelmat

euroopan unionin kehittäminen liittovaltioksi vain syventää ongelmia ja vieraannuttaa kansalaisia eurooppalaisesta yhteistyöstä jota niin monessa asiassa me kuitenkin tarvitsemme

ärade fru talman